valuutta alueen vaan kohta kaksi valuutta alueen valtiot käyvät aktiivisesti kauppaa keskenään kolmas kohta ja suhdannesyklit ovat valuutta alueen valtioilla samankaltaiset ja neljäs kohta valuutta alueella on yhteinen riskien jako

tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot

tarkastusvaliokunta ehdottaa päätösehdotuksessaan eduskunnalle että eduskunnalla ei ole huomautettavaa viraston kertomuksen johdosta ja valiokunnan mietintö oli yksimielinen

olympiaedustavuus ja kaksi hirvastama

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

komi pois

merkitään pöytäkirjaan

äänestyksessä

ys yksiaatokaksi kuusi neljä neljä tyhjää poissa kahdeksantoista jos päätökset miten muka

arvon ministeri tämä minuutti on tainnut tulla täyteen

bruttokansantuotteemme ei ole vieläkään noussut vuoden kaksituhattakahdeksan tasolle

talvisin yhdeksän ja ääntä kolmekymmentäkaksi kei poissa kahdeksan eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kone minkä johdosta mustia verotus neljäkymmentä ei kovasta

joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty jani toivolan ehdotus

naisten hikoilutus kaksitoista eri

soittaa seitsemänkymmentä ja häntä kuusitoista ei kaksi tyhjää poissa yksitoista jos on maksanut miten muka sekaantuminen työllistää kettusen skak seitsemän ei pyydä vasta

äänestyksessä

olkaa hyvä

en ole kuullut tälle puheenvuorolle minkäänlaista selitystä ja kun se täällä edellisen kerran nostettiin esille niin huomasin että edustaja zyskowicz ei oikein halunnut kommentoida sitä mitä mieltä hän tästä asiasta on joten toivon että hän voisi selkiinnyttää tätä kokoomuksen linjaa

todellakin me voimme tehdä myös kansallisesti paljon ja olla myös aktiivisia kansallisissa järjestöissä jotta tämä ilmiö joka on varsinainen mätäpaise kansainvälisessä talousvaihdannassa saadaan pois

kuusisto korhonen

pidempi arto pirttilahden uskon ja kahdeksan ei pyydä vastaava

sitten palataan puhujalistaan

pyyntialusten ruohosen luona lerner viisi

reppua miesten ehdotuksen numero

viron jaanus kahdeksan ei pyydä vasta

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua keskusteluun ja esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

keskustelu päättyi

suomen kaksi jaa ääntä eli levisi hippos ovat kaksi osku torrokset miten muka sekaan miten työllisti omistaneet uskoa kuusi ei tule

äänestyksessä on annettu satayksi ja antaa kuusikymmentäviisi ja antaa puussa

äänestyksessä on annettu a

lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen neljä johdosta

eristyksissä

äänestyksessä

äänestyksessä

vastalauseeseen sisältyvän pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä että eduskunta hyväksyi ensimmäisen lakiehdotuksen pykälä yksi satakahdeksan ja sataviisitoista vastalauseen

arvoisa puhemiestään esityksen varojen sitoo

sotaa seitsemän neljä ääntä seitsemäntoista usa kahdeksan uskontoa hyväkseen pienen osan kone minkä johdosta kettusen näkemyksiä tulevasta

nykyinen euroalue ei täysin täytä yhtä ainutta criteriaa vain kohta kaksi täyttyi joten

äänestyksen

keskustelua on televisioitu ja sitä on tarkoitus jatkaa enintään viiteen saakka sen mukaisesti miten keskustelun tarvetta osoittautuu

taidetaan mennä puhujalistaan koska aika loppuu kohta

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

swe viisikymmentäkuusi ääntä kaksi kolme ii kolme tyyli opus seitsemäntoista eduskunta on omaksunut miten muka se on eniten tilausta pirtua verotus kolmekymmentäyhdeksän ei tule

edustaja rossi on varautunut käyttämään puheenvuoron mutta voi olla että sen jälkeen joudumme keskeyttämään asian käsittelyn ja jatkamaan tätä tärkeää asiaa vielä jossain myöhemmin pidettävässä istunnossa

kallis esitti erinomaisen idean että kun hallitus ei nyt ole ehtinyt tähän asiaan paneutua niin voisi ajatella niin että eduskunta ottaisi tässä aktiivista roolia

kutomo polkeneet palkan äänestyksen kohteena huuto nyt hyväksyttyä kun muut luvut on ainakin vankasti katsottava hyväksytyksi koko pääluokkana hyväksytty miten

siis onko tässä teidän mielestänne pääministeri sipilä hallituksella aihetta ehkä kertaalleen vielä vetäytyä ja miettiä tämä hallituksen linja myös omien ministereidensä osalta suhteessa siihen miten verojen kanssa toimitaan

arvoisa puhemies wan on sydämestä

äänestyksessä

heistä marja

käymme

äänestyksessä

risto pelli

menestys

arvoisa puhemies tein ehdotuksen vuoro kaksitoista rus verotoimiston

satakahdeksantoista ja ääntä kolme kolme ii kolme kahdeksan tyhjää poissa kymmenen sko turussa mietimme miten työ josta ostetusta neljä ei pidä vasta

van wely neljä ääntä viisi ei koossa kaksikymmentä moskovan hyväksynyt miten muka

kasvua myös kysymys

investointipankki jiipee mokan onkin laskenut kaksituhattakaksitoista

kuten äänestyksen kulut on ollut luovuttu nyt hyväksyttyä muut luvut on menettelytavan mukaan katsottava myös

olkaa hyvä

ryhmäpuheenvuorot

tämä menettelytapa hyväksyttävä

edustaja rantakangas on keskittynyt näihin imaginääripuheenvuoroihin kun me olemme esittäneet että toimitaan tässä ja nyt

ydintä ja aidosti kivi lahdus kaksi neljä ei pyydä

äänestyksessä

seuraavaksi käsittely alko kaksikymmentäseitsemän ylistys tuo näiden yritysten pääsystä asumisen tukea yksi ehdotusten tekemistä varten rahaa mukana jos kohta

mikäli aidosti humisten uskonko seitsemän ei

geneve plus kolmetoista

se olisi kaksi ja kaksi viisi neljä kolme tyhjää poissa yhdeksäntoista jos kunta maksaa niiden mukaan sekaan lintuja josta pirtua verotus neljäkymmentä ei pyydä vasta

että jopa kolmeentoista ääni kirjaimella alkavan maan makedonia madagaskar malawi malesia malta mauritania mauritius meksiko moldova mongolia montenegro ja mosambik hypoteettinen valuutta alue olisi euroa optimaalisempi euroa epäoptimaalisempaa value

ehdotukseen satakaksikymmentäkolme

se on hyväksyttävä hyväksytään erotuksista on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty lavastama

todellakin lasten oikeuksia koskeva yleissopimus on äärimmäisen tärkeä ja se velvoittaa meitä toimintaan

ristimäki

toisen käsittelyn estellä äänestänyt

tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä laskee kaksituhattakymmenen luvulla lähes neljällä

äänestyksessä

äänestys

kone yksi ääntä kolmekymmentäyksi ei ääntä yksitoista tyhjää poissa kuusitoista eduskunta hyväksyy j

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero neljätoista risto mattila osapuolen niskanen risto jalo ja puhemiesten ehdotuksen numero

verhoilu jos teen esityksensä pollockin ja yksi ja satakolmekymmentäviisi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

älä

seuraavaksi eteläpää kaksikymmentäseitsemän yleiskeskustelu päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa edustan tekemistä varten ryhdytään tähystyskokoisen käsitän ylen tekemä muutosehdotukset ja

sato on viisi ja yli kuusi ei koossa kahdeksantoista eduskunta hyväksyy miten muka silkkaa miten työ aidosti niinistön ehdotus kolme kahdeksan ei

voimistelu ja varoitti torstaina kipakka puhemies

kun tämä hallintarekisteriasia on aika akuutti ja kohdistuu siis tosi epämiellyttävään ilmeiseen veronkiertoon niin kuin tämä tarkastusvaliokunnan kertomus osoittaa niin siihen kannattaisi puuttua tämän lakialoitteen muodossa

risto mustajärven hs kaksikymmentäkaksi johdosta kettusen ehdotus verkosta eniten

pykälä käsitellään momenteittain

ja minkä johdosta ja kivirannan ehdotus kolmekymmentä ei pyydä vasta

keskustelu

lipponen

viljaa risto rosener usa kuusi eri lavastama